poliisimiesten määrä siinä mielessä on aina problemaattinen asia että sama ministeriö johtaa poliisiammattikorkeakoulua elikkä joskus jopa kouluttaa ihmisiä kortistoon

nyt tiedetään tässä vaiheessa varsin hyvin tai pitäisi jo tietää miten varmistetaan liikenneturvallisuus tulevaisuudessa

miten liikkuvan poliisin lakkauttaminen nyt on alueille jaettu että se liikkuvan poliisin osuus eli liikenteen valvonta jatkossakin mahdollisimman tehokkaasti tulee hoidetuksi

arvoisa herra puhemies

niin kuin täällä on tänään kuultu valiokunta on käynyt asiassa pitkän ja ansiokkaan keskustelun kuullut asiantuntijoita laajasti ja pureutunut niihin osa alueisiin mihinkä tämä maankäyttö ja rakennuslain muutos nyt sitten on pureutunut ja tässä puutun yhteen aluksi elikkä pääkaupunkiseudun yleiskaavaan

jukka mäkelä lähestyi jo tehdyn hyvän yhteistyön kautta

se on kiistatta ehdottoman selvää ja näkyvää ja konkreettista

pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet yhteistyötä esimerkillisen paljon viimeisten neljän viiden kuuden vuoden aikana vapaaehtoiselta pohjalta

siitä esimerkistä voisi moni suomalainen kaupunkiseutu ottaa opikseen ja lähteä toteuttamaan vastaavalla tavalla

hyvää on saatu aikaan ja niin kuin nyt hyvin tiedämme niin kaupunkien valtuustoissa kussakin neljässä kaupungissa päätetään taas isoja asioita joulukuussa

sitä taustaa vasten täytyy arvioida tämä maankäyttö ja rakennuslain muutos tai lisäys että kuntien pitää tehdä pääkaupunkiseudun yleiskaava yhteisesti

arvoisa puhemies

nyt täytyy muistaa että maankäyttö ja rakennuslaki on pitänyt sisällään jo kuntien vapaaehtoisen yleiskaavan tekemisen mahdollisuuden tähänkin saakka mutta sitä ei ole tehty täälläpäin suomea menestyksekkäästi kyllä muuallapäin suomea mutta täällä tähän ei ole menty

arvoisa herra puhemies

nyt jos pohditaan taas asiaa niinpäin että ei mennä sen jo tehdyn yhteistyön kautta vaan muistetaan se mitä on tässä asiassa saatu aikaan niin kuten sanoin minun mielestäni tässä maankäytön suunnittelussa sen alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta ei ole tullut riittävästi onnistumisia

nyt en puhu mistään muusta kuin siitä peruserikoissairaanhoidosta mitä kuntalaiset arjessaan tarvitsevat en siitä muusta husin erikoistumisesta missä se palvelee koko suomea

oikeastaan kysyisin tämä on täällä tällaisella yleisellä lauseella ja asia josta on puhuttu pitkään ylipäänsä ostamisen osaamisesta mutta tästä ympäristönäkökulmasta

helsinki espoo vantaa ja kauniainen ovat kuin yksi kaupunki ja tässä mielessä on outoa jos emme kykene kaupunkeina suunnittelemaan ja kehittämään sitä aluetta siten että otamme hyvin läheisesti huomioon toistemme ajatukset

tosiasia on kuitenkin se että sote uudistus kaikkinensa on tehty hyvin hyvin heterogeeniseksi

toinen asia liittyy jätevesiin sisar sisaresi jätevesien käsi käsittelyyn

ollaan kehittämässä mutta kysyn esimerkkinä vantaanjoesta

jotenkin voisin ajatella että meillä voitaisiin ottaa lainsäädännössä enemmän senkaltaista ajattelua ettei koko suomea tarvitse pitää ihan samanlaisena

riihimäen alueella jäteveden puhdistamo suoltaa aina ongelmatilanteissa tuhansia kuutioita likaista jätevettä suoraan vantaanjokeen mikä menee suoraan suomenlahteen

voisi ajatella kenties että meillä on alueita seutuja joilla asuu enemmän ihmisiä on tiiviimpää asumista ei ole etäisyyksistä johtuvia ongelmia tai sitä että asuu kainuun perukoilla tai lapin perukoilla ihmisiä jotka pitää huomioida totta kai tasavertaisina suomen kansalaisina palvelut tarjota

neljä kaupunkia ovat kasvaneet yhteen

olisi outoa tehdä neljä irrallista ja toisistaan noin juridisessa mielessä erilaista maankäytön kehittämisen suunnitelmaa

mutta tarkoittaako joskus lainsäädäntö sitä että kun on kaupunkiseutuja joilla asuu miljoona ihmistä niin kuin helsingin seutu niin sitä pitäisi arvioida toisella tavalla lainsäädäntönäkökulmasta

tässähän on tilanne kuitenkin se että niin kuin hyvin tiedämme meillä on valiokunnan lausuma joka edellyttää tähän asiaan liittyen ministeriöltä toimenpiteitä

varmaa niin kuin ed

sitä keskustelua tässä nyt sitten vain pohdin ja olen käynyt osittain ja en tiedä missä määrin sitten parlamentaarisessa ryhmässä sitä keskustelua on käyty mutta tässä yhteydessä minun mielestäni on ihan oikeutettua että eduskunnassa kun lähetekeskustelua käydään se keskustelu myöskin käydään

mäkeläkin totesi tai mahdollista on se että kun on niin uudet yleiskaavat niin tässä kerkiää paljon vettä vantaassa virrata ennen kuin kaupungit sitten konkreettisesti lähtevät tekemään sitä yleiskaavaa mutta se ei ole välttämättä se pointti

totta kai kaupunkien pitää suhtautua siihen vakavasti ja ymmärtää se asia niin että tulee päivä jolloin se yhteinen yleiskaava tehdään

tässä yhteydessä haluan sanoa sen että tämä toimielin minkä kunnat sitten päättävät voi olla vaikka neljän kaupungin yhteisvaltuusto kokonaisuudessaan tai sitten vaikka pääkaupunkiseudun neuvottelukunta jolle tältä osin annetaan päätöksenteko oikeus

mutta on kuitenkin niin että kaupungit päättävät toimielimen perustamisesta tai hyödyntävät olemassa olevaa yhteistä toimielintämme tämän päätöksen tekemisessä

seutuhallinto on aivan toinen asia

arvoisa puhemies

maakuntaliitoissa perinteisesti niin myös uudellamaalla on aika lepsusti suhtauduttu maakuntakaavaan noin niin kuin ohjaavassa mielessä

jos puhutaan yhdyskuntarakenteen hajautumisesta erityisesti tässä yhteydessä niin meillä on työkalu olemassa jota me voisimme hyödyntää

maakuntakaavalla voidaan yhtä lailla kuin me pystymme ohjaamaan kaupan suuryksiköitä siinä on tietysti lainsäädäntöäkin taustalla myöskin ohjata asumisen suuntautumista ja toisaalta sen suhdetta joukkoliikenteeseen ja infraan ylipäätään

nyt alkavassa uudenmaan maakuntakaavan tarkastuksessa ensi vuonna mielestäni tältä osin kun siellä tullaan ottamaan esiin myöskin yhdyskuntarakenteen kasvusuunnat tulisi ottaa toisenlainen pensseli käteen

mielestäni tämä ilmastonmuutoksen hillintä ja meidän suhteemme siihen ja sitoutumisemme siihen edellyttävät että päättäjät uudellamaalla vakavasti lähtevät tekemään myöskin maakuntakaavaa ja yhdessä pyrkivät löytämään ratkaisuja millä meidän yhdyskuntarakenteemme pääkaupunkiseudulla kasvaa mihin se kasvaa ja miten joukkoliikenne toisaalta sitten voidaan kytkeä siihen kasvuun ja päinvastoin

maakuntakaava on yksi väline

kaukolämpöön liittymisvelvollisuudesta haluaisin mainita tässä yhteydessä vain sen että se on erinomaisen hyvä asia

vaikka siitä on tullut kritiikkiä ehkä niinpäin enemmänkin että se on niiden monopolien jotka kaupunkien alueella toimivat vahvistamista niin toisaalta ilmastonmuutoksen hillintä on vähintään yhtä suuri jos ei vielä suurempikin asia ja niin kuin tiedämme ja laki sisällään pitää se ei pakota ketään liittymään

on olemassa myöskin muita vaihtoehtoja vastata henkilökohtaisesti ilmastonmuutoksen hillintään mutta se edellyttää että kansalaiset ja kaavoittajat tarvittaessa voivat ottaa ja ovat velvollisia ottamaan sen huomioon

meillä on valmiudet elää toimia ja tehdä hankintapäätöksiä jo ilmastonmuutoksen tavoitteiden toteuttamisen puolesta

lähtökohtaisesti niin kuin ympäristövaliokunta myöskin mietinnössään toteaa kaukolämpö on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta erittäin hyvä asia

osaltani voin kannattaa ministeriön tekemää lakiesitystä

meidän on muutettava tuotantotapojamme liikkumistamme asumistamme rakentamistamme mutta jokaisen on mietittävä myös yksilötasolla kaikkea omaan ruokaan ja kulutustottumuksiin liittyviä hankintoja erityisesti sitä mitä esimerkkinä näytämme omille lapsillemme

tämä keskustelu on monellakin tapaa mielenkiintoista mutta se on myöskin tietysti isolta osaltaan politiikkaa niin kuin eri tilanteissa on nähty

suomen tulee varakkaana teollisuusmaana olla tässä asiassa pioneeri ja kehittää uusia käytäntötapoja joihin meillä on sekä tietotaitoa että puitteet

se että oppositio arvostelee hallituksen merkittävää ja tärkeää kuntauudistusta tietysti luonnollisesti johtuu siitä että oppositiopuolueista keskusta erityisesti haluaa että meillä olisi maakuntakotikunta malli suomessa

täällä tänään monessa keskustelussa käytetyssä puheenvuorossa on ehkä unohtunut se kuntauudistuksen keskeinen lähtökohta ja sehän tietysti on se että kuntien talous on jo tällä hetkellä mutta myöskin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa kovin vaikea jo pelkästään nykyisten palvelujen tuottamisen suhteen

on ymmärrettävää että keskusta lyö arvostelun säilää oikein kovalla kun hallitus lähtee siitä että meillä on suomessa itsenäisiä kuntia jotka itsenäisesti voivat päättää kuntalaistensa asioista

uusiutuva energia vaatii suuria investointeja ja suomalaiset maksavat ne joko veronkorotuksina tai kasvavina energiamaksuina

ydinenergia toisena päästöttömänä vaihtoehtona uusiutuvan energian rinnalla ei välttämättä maksaisi veronmaksajille mitään lisää ja on sen takia myös varteenotettava vaihtoehto

kuntalaiset valitsevat niihin päättäjät ja tämän valtakirjan ja mandaatin toimin lähellä olevat päättäjät päättävät kuntalaisten puolesta sitten asioista

myöskin se kuuleminen ja demokratian toteutuminen suomalaisen kuntarakenteen kautta on mielestäni hyvin suoraa ja hyvin demokraattista

suomen erityispiirteet ovat kylmä ilmasto pitkät välimatkat ja sen jälkeen se otti ensin energiaintensiivinen teollisuus mikä tekee energiasta erityisesti suomen kilpailukyvyn kannalta hyvin tärkeän

keskustan maakuntakotikunta malli tarkoittaa sitä että merkittävä osa kuntien omasta päätösvallasta siirrettäisiin maakuntatasolle ja näin ollen päätökset olisivat pois itsenäisiltä suomalaisilta kunnilta mikä poikkeaa tämänhetkisestä järjestelmästä ja ne olisivat kauempana kuntalaisen arjesta

huoltosuhteen muuttuminen tarkoittaa myöskin sitä että ikäihmisten määrä lisääntyy oleellisen paljon ja se johtaa siihen että meidän pitää löytää uusia keinoja ja tapoja toimia

kunnista vantaa on hyvänä esimerkkinä sitoutunut omalta osaltaan sekä kansallisiin että eu tasoisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjunnassa

toisaalta sitten kun tapahtuu tämän kaltaisia muutoksia yhteiskunnassa se tarkoittaa sitä että meidän pitää varautua taloudellisen pohjan varmistamiseen että me varmasti voimme tarjota kaikille suomalaisille ihmisille tasapuolisesti hyviä laadukkaita suomalaisen yhteiskunnan palveluja myöskin jatkossa

joku saattaa kokea sen toisin mutta en ymmärrä miten keskustalaiset tämän opin kuitenkaan miksikään muuksi muuttavat koska maakuntatasolla tehtävät päätökset ovat kuitenkin kauempana kuntalaista kuin kuntatasolla tehdyt päätökset

hallitusohjelma jo kirjasi tämän kuntauudistuksen ensiaskeleet tälle hallituskaudelle tälle eduskuntakaudelle

ministeriön toimesta on tiedusteltu tältä osin myöskin kuntien näkemystä näihin selvityksiin on tehty kuntarakennelakia niin kuin nyt olemme täällä sitä käsittelemässä

näin ollen tiedämme sen mikä merkitys on väestöpohjalla työssäkäyntialueella ja yhdyskuntarakenteella ylipäätään

sitten tietysti vahvan peruskunnan yksi keskeinen pilari elikkä talous ja sen vahvuus on myöskin määritelty ja tietysti se että alue kokonaisuutena ei vain työssäkäyntialue asuminen mutta se kokonaisuus ihmisen elämä tulee myöskin näissä kriteereissä huomioiduksi

kun nämä ovat tiedossa kesäkuussa ja sitten kun kuntarakennelain valmistuminen etenee ja syksyllä olemme varmaan tältä osin myöskin huomattavan paljon pidemmällä meillä on tältä osin tietoa myöskin siitä ja tämän sosiaali ja terveystoimen uudistuksen sisällöstä tietoa niin näin ollen syksyllä on hyvä aika kunnilta kysyä uudestaan mikä on heidän kantansa siinä tilanteessa näillä pohjatiedoilla mitkä siinä vaiheessa on olemassa

arvoisa puhemies

liittyen tähän arvosteluun mikä on tullut myöskin siitä että suurimmat kunnat olisivat niin suuria että kuntalainen on kauempana kuin sitten jopa keskustan maakuntamallissa

sitä tohdin epäillä mutta on epärehellistä myöskin unohtaa se että meillä on merkittävä prosessi menossa suomessa nimittäin kuntalain kokonaisuudistus

kaksi kolme kuukautta on ehkä oikea aika antaa pohtia tilannetta ja käydä keskustelua mahdollisesti naapureidenkin kanssa ja antaa sen jälkeen vastaus jonka jälkeen me olemme huomattavan paljon paremman tiedon pohjalla ja jatkossa sitten myöskin täällä eduskunnassa kun kuntarakennelaki vuodenvaihteen jälkeen eduskuntaan tulee kykenemme näin ottamaan myöskin kunnan uudet näkökulmat huomioon

meillä on siellä yhtenä keskeisenä elementtinä osallisuuden lisääminen ja lähidemokratia ja demokratia ylipäätään kunnissa

niin kuin tiedämme niin tiedonanto ilmaisee sen siten että alueella tarvitaan sekä kuntarakenteen muutoksia että jonkin tyyppistä metropolihallintoa ja tämä työ käynnistetään esiselvityksellä

täällä on kovasti arvosteltu keskustan taholta sitä että kokoomuslaiset kansanedustajat toiset yksittäiset edustajat muun muassa allekirjoittanut ovat arvostelleet perustuslakivaliokunnan työskentelyä

olen ihmetellyt vain sitä miksi perustuslakivaliokunta on ottanut lausuntoonsa asioita mitkä eivät myöskään perustuslakiasiantuntijoiden mielestä kuuluisi tässä vaiheessa perustuslakivaliokunnalle

siellä niin kuin edustaja soini erinomaisen hyvin tietää julkisuudessa monen hallituspuolueen kansanedustajan toimesta on tuotu vahvasti esille liikkuvan poliisin merkitys ja sen liikkuvan poliisin merkityksen korostaminen nimenomaan liikenneturvallisuuden kannalta miten liikkuvaa poliisia omana organisaationa tulisi kehittää siten että se vastaa ensinnäkin taloudellisiin haasteisiin mutta ennen kaikkea turvaa samanaikaisesti myöskin liikenneturvallisuuden

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan murtaminen on yksi keskeinen kuntapalveluissa tapahtuva muutos

totta kai perustuslakivaliokunnan sanotaanko lausunto ja mielipide ovat tärkeitä mutta pitääkö sen puuttua siihen asiaan mikä sille välttämättä ei kuulu

perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito sosiaalitoimi kaikkinensa on yli puolet kuntien taloudesta ja näin ollen se ansaitseekin merkittävän huomion

se että rajapinta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa rikotaan ja murretaan siten että kuntalaiset kohtaavat sen palvelun nopeammin on juuri oikeata kehitystä ja tätä pitää kaikkien meidän tukea ja edesauttaa

näin ollen kun perustuslakivaliokunta sanoo että kunnilla pitää olla riittävä aika niin tämän ajan määrääminen minun kuulemieni perustuslakiasiantuntijoiden taholta kuuluisi subs tanssivaliokunnalle

yhtä lailla tämä parlamentaarisen komitean näkemyksen lisääminen valiokunnan lausuntoon ei nähdäkseni mitenkään liity perustuslakiin

ei liene salaisuus se että olisin toivonut suomeen sen kaltaista ratkaisua jossa kuntauudistus olisi ollut keskiössä elikkä kuntarakenteet ensiksi ja sitten olisi mietitty kokonaisuutta

elikkä tässä nyt muutama esimerkki minkä takia se arvostelu taikka pohdinta tästä perustuslakivaliokunnan työskentelyn kokonaisvaltaisesta puuttumisesta tähän kokonaisuuteen on mielestäni hyvin oikeutettua

täällä on arvosteltu hallintovaliokunnan mietintöä tältä osin

tässä kuntarakenne ja kuntauudistuskeskustelussa kun esimerkiksi käytiin keskustelua mahdollisesta helsinkiespoovantaa yhdistämisestä esimerkkinä arvostelut kohdistuivat siihen että syntyy niin iso kaupunki että se ei ole mahdollinen johdettavaksi

mutta kun heiltä kysyi sitä perusasiaa mikä liittyy tämän asian taustalle joka oli se miten me varmistamme tulevaisuuden palvelut suomalaisille ihmisille tasapuolisesti miten me varmistamme tässä muuttuvassa yhteiskunnassamme ne palvelut se muuttuva yhteiskunta on juuri se minkä takia hallitus on ryhtynyt tähän työhön kaikki tiedämme ne tekijät mitkä tätä yhteiskuntaa muuttavat kun kysyin mitä kymmenen vuoden päästä maakuntajohtaja kokee omassa maakunnassaan tapahtuvan mikään liike tai mikä tapa miten voidaan varmistaa kuntapalvelujen toteutuminen tulevaisuudessa maakuntajohtajan näkemyksestä niin siihen he vastasivat että nykyisellä kuntarakenteella ei voida mennä eteenpäin

minä haluaisin vain kuvata tässä yhteydessä sitä että lienee ihan oikeutettua käydä keskustelua siitä onko olemassa se riski että siitä tulee niin iso organisaatio että se ei tunnista välttämättä pientä kuntalaista

mutta siinä että kumppani löytyy aina oikea kumppani löytyy ja nyt tässä tapauksessa puhun niistä kumppaneista jotka tänä päivänä tuottavat sosiaali ja terveyspalveluita tällä alueella on olemassa riski

meillä on pelkästään huonoja kokemuksia siitä että mitä isommaksi organisaatio muodostuu niin sitä suuremmalla seu rauksella on tapahtunut sitä että se pk yritys on nimenomaan se joka tässä sitten kärsii

tätä riskiä täällä on varmasti ihan aiheesta kyllä korostettu tänään

arvoisa herra puhemies

uudenmaan liitto ymmärtää sen että mikäli neljä kaupunkia yhteistyönä yleiskaavan tekevät niin tietyssä suhteessa se voi poiketa tarvittaessa maakuntakaavan osalta tällä alueella

nyt pääkaupunkiseudulla se tulee pakolliseksi muualla sitä on tehty vapaaehtoisesti mutta olen vahvasti sitä mieltä että jatkossa tulisi kiinnittää huomiota siihen että muun muassa joku turun seutu varsinais suomessa tai joku tampereen seutu voisivat olla alueita jotka tulisivat mukaan pakollisen yleiskaavan jatkokehittelyyn ympäristöministeriössä

ihan perustavaa laatua oleva asia on tietysti lähtökohtaisesti tässä tilanteessa se mikä vaikutus tällä lakiesityksellä on pallaksen luontoarvoille

asiantuntijakuulemisessa valiokunnassa kävi hyvin selkeästi selväksi se että pallaksen luontoarvot eivät tämän lain myötä vaarannu